tässä vaiheessa toivotan jokaiselle edustajalle kauniita ja helteisiä kesäpäiviä että ollaan syksyllä innostuneita uuteen työhön

lainaan erästä kirjoitusta

sitten kun tulee aika jolloin isä sanoo äidille että nyt isin täytyy laittaa pillit pussiin ja lopettaa yrittäjyys että lähdepä töihin ja äiti sanoo ettei hänellä ole työpaikkaa niin käy näin että yrittäjyys loppuu ja molemmat ovat vähän päästä toimeentuloluukulla

koko kalastusalan keskeinen ongelma on toiminnan hiipuminen

eun neuvoston päätös taisteluosaston käytöstä operaatiossa edellyttää kaikkien jäsenmaiden yksimielisyyttä

ja kuten alussa sanoin en puutu enää tässä vaiheessa siihen mitenkä tämä käsittely on täällä tähän pisteeseen tullut

selonteossa tuodaan esiin että taisteluosastojen merkitys suomen sotilaallisten suorituskykyjen ja kriisinhallintavalmiuksien kehittämisessä on vakiintunut ja tärkeä

hallituksen esitys kalastuslaiksi on monelta osin ongelmallinen ja toimimaton

pitäisi olla valinnanvapaus

yhteiskunnan on viisasta tukea avioliittolain ja muun perhelainsäädännön avulla sellaisia kahden ihmisen muodostamia perheitä joissa olevien ihmisten seksuaalisuuteen perustuvasta kahdenvälisestä suhteesta voi lähtökohtaisesti syntyä uusia ihmisiä yhteiskunnan parhaaksi ja lisääntymiseksi

tämä tuntuu niin kohtuuttomalta

työ on sitä että työ perustuu kysynnän ja tarjonnan lakiin

tämä toteamus on tietyssä ristiriidassa sen seikan kanssa ettei seuraavaa taisteluosastoon osallistumista suunnitella puolustushallinnossa näin on puolustusvaliokuntakin todennut lausunnossaan

hallituksen esitys nyt kyllä romuttaa kalavesien omistajien motivaation hoitaa kalavesiä ja tämä tulee vaikuttamaan kalakantoihin ja tekee kalastajaryhmistä eriarvoisia

olisikin tärkeää että ennen kuin päätetään uusista osallistumissitoumuksista pyritään selvittämään ja vaikuttamaan siihen miten taisteluosastokonseptia kehitetään eu tasolla ja miten sen käytettävyyttä lisätään

jos halutaan yrittäjyyttä edistää niin tämäkin on hirvittävän suuri epäkohta jos tähän mennään että yrittäjät joutuvat lopettamaan tämän takia työnteon

mihin perustuen yhteiskunnan pitäisi tukea avioliittolain ja muun perhelainsäädännön avulla kaikkia erilaisia kahden ihmisen muodostamia parisuhteita samalla tavalla säätämällä niille kaikille samat oikeudet ja velvoitteet lainsäädännössä

kalavesien hoito perustuu pääasiassa osakaskunnissa tapahtuvaan vapaaehtoistyöhön lupamaksuihin ja vapaaehtoiseen varainkeruuseen

kuten on todettu sisäisen turvallisuuden selonteossakin suomessa ja euroopassa on turvallisuustilanne oleellisesti muuttunut lyhyellä aikavälillä

tässä tilanteessa myönnän minä myös että me olemme joutuneet säästämään tekemään leikkauksia ja kaikkia tällaisia tilanteita joista kukaan ei varmaan ole tyytyväinen

yhteiskunnan ja lasten edun kannalta miehen ja naisen muodostama liitto ja parisuhde on luonteeltaan erilainen kuin samaa sukupuolta olevan kahden ihmisen muodostama liitto ja parisuhde

kalastuskunnat istuttavat järviin järvistä riippuen taimenta siikaa kuhaa ynnä muuta kalaa sekä haravoivat roskakaloja pois mutta tämän esityksen myötä osakaskunnat passivoituvat koska heidän toimintaansa ei enää arvosteta tarpeeksi

mutta siihen asti kun meille tulee uutta näköpiiriä kun me saamme uusia yrittäjiä jotka uskaltavat työllistää näitä lukemattomia työttömiä me olemme tässä kierteessä

yhteiskunnan ja lasten edun kannalta miehen ja naisen muodostama perhe on luonteeltaan olennaisesti erilainen kuin samaa sukupuolta olevien kahden ihmisen muodostama parisuhde

arvoisa puhemies

mihin tarkoitukseen sellainen avioliittolaki on yhteiskunnan kannalta tarpeen jonka mukaan avioliiton saa solmia keskenään kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä

suomen tulee olla brysselissä aktiivinen päivittämisen eteenpäin viemisessä jotta se saadaan aikaan ennen päätöstä seuraavaan valmiusvuoroon osallistumisesta

nyt meille tuodaan kalat norjasta ja välillä ne ovat käyneet fileoitavina aasiassa ja sitten päätyvät kalatiskiin

satsataan vanhoihin liikenneväyliin ettei aina vain rakenneta uusia ja uusia ja mikäli uusiin investoidaan niin ne tehdään kustannustehokkaammin

perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia

mikäli me saamme tätä taloutta kasvuun niin se työ on ensimmäinen mutta siihen menee pitkä aika ennen sitä

lisäksi on tehtävä selvitys siitä mitä hyötyä suomelle on osallistumisesta ollut kuten puolustusvaliokuntakin ehdottaa

niin kuin täällä on jo moneen otteeseen sanottu tämä kohtelee kaltoin näitä meidän pienituloisia maassamme

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

jos haluamme turvata huoltovarmuutta meidän on tuettava uusien toimijoiden houkuttelemista kalastuksen piiriin niin ammattilaisten kuin harrastajien

vaikka en ole tätä lakiasiaa kovin perusteellisesti tutkinut tuntuu kyllä ihmeelliseltä kuka voi tätä lakia puolustaa vedoten kuluttajansuojaan että kun energiatehokkuustodistus annetaan niin sillä parannetaan kuluttajansuojaa niin kuin edustaja hiltunen sanoi että tämä koskee vain sitä että kiinteistöjä myydään

mutta kun sitten varsinkin sdp puhui että on turvallista tasapuolista liikennepolitiikkaa niin se ei käy yksiin tämän selonteon kanssa koska ministeri mainitsi että vähäliikenteisille teille tulee vain välttämättömiä korjauksia

äiti ei voi enää yksin päättää lapsen liittämisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan mikäli huoltajat ovat asiasta keskenään erimielisiä vaan tarvitaan huoltajien yhteinen näkemys

erittäin huolissani olen näistä kaikista pienituloisimmista eläkeläisistä joilla on esimerkiksi pelkkä takuueläke tai muutenkin pieni eläke

eräs japanilainen kala asiantuntija sanoi vuosia sitten että jos heillä olisi käytössä näin upeat vesistöt pystyisivät he elättämään kalastustoimialalla puolet euroopasta ja työllistämään suuren osan suomalaisista

ja etenkin kun vasemmistoliiton myllykoski mainitsi että kyllä työttömät voivat siellä huonommillakin sorateillä kulkea niin tämä oli aika ala arvoista

tämä koskee siis kaikkia perheitä

täällä valiokunnan kannanotossa joka tosiaan on hyvin suppea sanotaan että valiokunta pitää kaikkein huonoimmassa taloudellisessa asemassa olevien kannalta myönteisenä että toimeentulotuessa indeksikorotuksen leikkaus kompensoituu perusosaan tehtävällä korotuksella

arvoisa puhemies

en oikein ymmärrä tätä onko tämä tarkoituskin

meillä on siis uskonnonvapaus mutta aina toivon että suomalaisissa kodeissa ja kouluissa annetaan lapsille pienestä pitäen kristillistä kasvatusta jota me myös aikuisena jatkamme

mielestäni kalastuslaki pitäisikin palauttaa uudelleenvalmisteluun

ja niin kuin täällä mainittiin ehdotettu indeksitarkistuksia koskeva muutos on tarkoitettu pysyväksi eikä sitä kompensoitaisi muutosta seuraavissa työeläke ja kansaneläkeindeksien tarkistuksissa

kyllä jokainen ostaja tietää paljonko siinä on se sitten uudempi tai vanhempi omakotitalo on mennyt sähköä tai muuta ainetta niin että kyllä tämä laki on ihan tuulesta temmattu

oikeus saada vuosiloma siirretyksi koskisi loman ajankohtaan sijoittuvia sairauspäiviä

mihin voisimme itse kukin silloin luottaa ja panna toivomme kun meillä itse kullakin on joskus vaikeuksia ja ylitsepääsemättömiä esteitä

antaako hallitus esityksen ennen kunnallisvaaleja sosiaali ja terveyshuollon kokonaisuudistuksesta niko täällä meillä on kysymyksenä

arvoisa puhemies

meillä on siis suomessa pulaa työstä

tuottamalla kotimaista kalaa ruokapöytiin ja tukemalla kalastuselinkeinon jalostuksen mahdollisuuksia tehdään suuri palvelus huoltovarmuudelle ja suomalaisten terveydelle ja sille että me saisimme sitä paljon kaivattua työtä

yhteisöveron lasku hyödyttää ennen kaikkea suurempia yrityksiä jotka tuottavat suurta tulosta

aikanaan tulen myös kannattamaan tämän lakiesityksen hylkyä näillä pienillä perusteilla

tavoiteltuja dynaamisia vaikutuksia ei ole ollut ainakaan tähän mennessä nähtävillä vaan suuremmat yritykset ovat käynnistäneet yt neuvotteluja ja irtisanomiset ovat olleet totisinta totta

sitten kun puhutaan ikäihmisistä niin minun mielestäni on aika lailla aliarvioivaa se kun puhutaan että vanhukset ovat huollettavia ja tämä huoltosuhde kasvaa

varmaan voisimme myös kehittää sitä että kalaa voitaisiin viedä entistä enemmän vientiin

arvoisa puhemies

tähän pitäisi panostaa ja turhat byrokratiat pois

toiveet kohdistuvat pkt yrityksiin

lähtömaiden vakauteen vaikutetaan muun muassa kriisinhallinnan avulla

pienemmät yritykset jotka usein ovat myös alihankkijayrityksiä ovat tottuneet kilpailemaan joustavuudella nopeudella ja asiakaskohtaisuudella osana suurempien asiakasyritystensä verkostoja

samoin kansalaisten ostovoima heikkenee

puhutaan että tämä parantaa asiaa ja monet sanovat että toivotaan että kansalaiset kuluttaisivat täällä suomessa enemmän mutta tämähän on väärä kuvitelma

pienet yritykset eivät sitä vastoin ole panostaneet omien tuotteidensa uudistamiseen tai myyntiorganisaatioon ja kun perinteiset vahvat yritykset ovat hajonneet tai muuten niillä on mennyt huonosti esimerkiksi nokia on ymmärrettävää että pk yritykset ovat ajautuneet ongelmiin

ja nyt ollaan hallituksen toimesta nostamassa kiinteistöveroa lämmityskustannukset nousevat kun asumme täällä kylmässä pohjolassa matkojen omavastuut kallistuvat

suomen kehityspolitiikan peruslähtökohdat löytyvät hallitusohjelmasta painopistealueina joita ovat tyttöjen ja naisten oikeuksien ja aseman vahvistuminen kehitysmaiden talouksien kehittyminen työpaikkojen elinkeinojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi yhteiskuntien demokraattisuus ja toimintakyvyn vahvistuminen sekä ruokaturvan veden ja energian saatavuuden parantuminen sekä luonnonvarojen kestävyys

näin arvoisa puhemies pk yritykset tulisi nähdä tasapuolisesti kehitettäessä uusia innovaatioita rahoitusta ja viennin edistämistä

lain tarkoituksena on tosiaan niin kuin edustaja niikko sanoi että sosiaalityöntekijöillä olisi mahdollisuus tavata sitten näitä lapsia lakiin kirjattaisiin näin

olemmeko me todella tietoisia kun me teemme tämmöisiä päätöksiä että nämä kaikki kohdistuvat meidän kaikista pienituloisimpiin ihmisiin

on hyvin tärkeätä niin kuin ministeri huovisen kanssa täällä keskustelimme aikanamme että lapsi olisi se pääasia joka on tässä lastensuojeluasiassa esillä

meillä kansanedustajilla kyllä eläke on turvattu mutta pitäisi olla sitä oikeudenmukaisuutta ja kyllä tämä kaltoin kohtelee

varmaan sitten tarkemmin meidän valiokuntamme jäsenet esittelevät tämän mutta näin tässä pikaisesti luettuna on kyllä ihmeellistä jos tämä lakiesitys täällä toisessa käsittelyssä hyväksytään

tuemme korkeakoulujen tiede ja tutkimusyhteisöjen asiantuntijalaitosten yritysten ja kansalaisjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä

tarvitaan työtä elinkeinoja ja veropohjan vahvistumista

tätä pitäisi kyllä edesauttaa että lapsille annettaisiin oikeus tähän

suomi tukee kehitysmaita oman talouden perustan luomisessa ja vahvistamisessa liiketoimintaympäristön kehittämisessä sekä maiden luonnonvarojen vastuullisessa hallinnassa ja käytössä

ministeri huovinen toi esille myös sen että pitäisi ennalta ehkäistä laittaa kuntoon ettei vain puhuta se ennaltaehkäisy tulee aikaa myöten halvemmaksi

työhän antaa meille toimeentuloa ja leipää niin kuin täällä on puhuttu ja olen myös sitä mieltä että terve yritys joka pyörii ja pyörii ei tarvitse tukia

sehän tarkoittaa sitä että perhe kokonaisvaltaisesti otetaan oikein kunnolla huomioon jo neuvolasta lähtien ja sitten koulumaailmassa

tietysti joskus tulee niitä muutoksia että tarvitaan investointi ynnä muita tukia mutta oli kysymyksessä sitten pieni tai suuri yritys sen pitäisi tulla omillansa toimeen

niin kuin edustaja niikko sanoi nämä huostaanotot ovat tosiaan nousseet voimakkaasti ja sehän ei ole kenenkään tahto

arvoisa puhemies

asbestia käytetään hyvin paljon tulenkestävään eristämiseen ja on myös todettava että asbesti on sellainen asia joka aiheuttaa vuosittain hyvin paljon työperäisiä kuolemia ja sitähän tapahtuu juuri tuolla telakka ja rakennusteollisuudessa

naisten ja tyttöjen oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistaminen kuuluu edelleen suomen kehityspolitiikan tärkeimpiin painopisteisiin ja työ ja tasa arvovaliokunta onkin kiitettävästi ottanut kantaa siihen

hallitus ei kuitenkaan huomioi sen vaikutusta työllisyyteen

kyse on työllisyyden kannalta tärkeästä alueesta ihmisistä jotka työllistävät yrittäjänä itsensä ja mahdollisesti myös muutaman ulkopuolisen työntekijän

pitäisi sitä perhetyötä tehdä ja olla niitä sosiaalityöntekijöitä ja muita jotka sitten olisivat tämän perheen luona ja keskustelemassa tekemässä parhaansa

suomessa naisten ja tyttöjen oikeudet ovat niin tavallinen ja itsestään selvä asia että meidän on vaikea kuvitella sukupuolten välisen epätasa arvon olevan yksi kaikkein suurimmista ongelmista kehitysmaissa

kuten puheenjohtajamme filatov mainitsi lupajärjestelmän tarkoituksena on valvoa että asbestipurkutyötä suorittavat vain sellaiset henkilöt jotka ovat siihen perehtyneitä ettei sitä purkua nyt sitten vain tehdä tavallisella vasaralla ja että on tarpeellinen vaatetus ynnä muu

olimmepa oppositiossa tai hallituksessa meidän pitäisi todella perehtyä mille alalle me saisimme mahdollisia työpaikkoja koska perinteiset metsäteollisuus ja paperiteollisuus ovat menneet suomen ohi

arvoisa puhemies

täällä on puhuttu paljon harmaasta taloudesta ja kyllä on tärkeätä että sitä ei unohdeta vaan niitä lisämäärärahoja saataisiin